keinoina ovat muun muassa reilun kaupan tuotannon tukeminen pienviljelijöiden järjestöjen vahvistaminen sekä lainsäädännön kehittäminen

minä kiitän tästä kysymyksestä koska me suomessa olemme lainsäädännöllä suojattuja siinä että viestimme ovat aina luottamuksellisia ja viestinnän luottamuksellisuudesta pitää pitää kiinni

rakenteellisesti kestävin ratkaisu maanviljelyksen tukeminen matalan tulotason maissa edellyttää länsimaiden luopumista ylituotannon myymisestä alhaisella hinnalla kolmansiin maihin sekä kansainvälisten rahoituslaitosten velkajärjestelyjen ehtona olleiden maataloustukien heikennysten kumoamista

minä en pystynyt osoittamaan eduskunnalle tässä keskustelussa että olisi mahdollista toteuttaa tämän tyyppinen subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaus josta tulisi säästöä

direktiivissä siis edellytetään rakennusten

toisin kuin puhemies suositteli että toisessa käsittelyssä näitä lausumaehdotuksia tarkemmin analysoitaisiin niin kuitenkin haluan sitä myös tässä seuraavassa puheessani tehdä

en minä ensin se otetaan rakennusten energiatehokkuuden parantamista rakennuksen korjaus ja muutostyön yhteydessä minkä vuoksi nyt tässä esittelyssä olevassa laissa ehdotetaan että olemassa olevan rakennuksen energiatehokkuuden parantamista edellytettäisiin luvanvaraisten toimenpiteiden yhteydessä

lisäksi yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä on kehitettävä sillä yksityinen sektori ei useinkaan riitä yksinään kehittämään esimerkiksi syrjäseudun oloja

hyvä on todeta kuitenkin se että me olemme pyytäneet jo aikaisemmin keskeisiltä laitevalmistajilta myöskin vakuutusta siitä että nämä tiedot ovat luottamuksellisia ja me pystymme suojaamaan luottamukselliset viestit että sitä kautta tietoturvallisuutta ei vaarannettaisi

minä varoitan teitä hyvät kansanedustajat että jos tämä on budjettilaki niin me arvioimme täällä säästöjä ja jos me arvioimme jotain muuta niin se on ideologista lainsäädäntöä ja voi olla että te ajatte sitäkin mutta säästöä tästä ei tule ja sen takia tämä kaatui viime hallituskaudella

edustaja turunen siitä me olemme siis samaa mieltä että energiatodistus on hyvä mutta siitä pitääkö sitä nyt ikään kuin pakolla vaatia osto myynti ja vuokraustilanteessa

hallituksen ohjelman mukaan taajuuspolitiikassa huomioidaan suomalaisen kulttuurin ja viestintäpolitiikan tarpeet tavoitellen samalla taajuuksien tehokasta käyttöä aikaisempia kokemuksia hyödyntäen

energiatehokkuutta olisi parannettava juuri silloin kun se on teknisesti toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa

arvoisa puhemies

samaan aikaan tämä kulunut vuosi on ollut tietoturvan kannalta yksi meidän viestintäviraston painopistealueita ja erityisen tärkeää on ollut se että silloin kun tietoyhteiskuntakaarta eli koko tätä tietoyhteiskunnan lainsäädäntöä on eduskunnassa uudistettu juuri tämäntyyppiset esimerkit ovat olleet jo mielessä

ministerinä ja sen virkamiesvastuulla annetun tiedon valossa jonka olen saanut tämän valmistelun aikana tätä on nyt melkein puolitoista vuotta säädetty valitettavasti minulla ei ole mahdollisuutta esittää eduskunnalle että me emme ota pientaloissa käyttöön tätä energiatodistusta

toistaiseksi euroopan unioni ykn ruoka ja maatalousjärjestö sekä useat kansainväliset rahoituslaitokset maailmanpankki sekä afrikan ja latinalaisen amerikan kehityspankit ovat pyrkineet tuottamaan humanitääristä ruoka apua sekä tukemaan erilaisia verkostoja ja maatalousteknologia ja lainajärjestelyjä

hallituksen esitys sinänsä on hyväksyttävissä mutta se saattaa johtaa erityyppisiin ongelmiin jotka tässä opposition vastalauseessa ovat selkeästi esillä

arvoisa puhemies

meillä on erittäin edistyksellinen lainsäädäntö kansainvälisesti mutta on hyvä sanoa että näihin paljastuksiin jotka ulkomailta ovat tulleet me joudumme suhtautumaan erittäin vakavasti huolimatta siitä että meillä ei ole tiedossa vastaavia tapauksia

ensinnäkin lausumaehdotuksista ensimmäinen edellyttää että lain nojalla säädettävällä asetuksella haittaluokituksesta ei tule heikentää nykyisiä haittaluokituksia

eli sellainen opposition vaihtoehto että tätä todistusta ei tarvitse ottaa käyttöön ei ole valitettavasti minulle annetun tiedon valossa mahdollista sillä direktiivitasoisen sääntelyn pohjalla jolle suomi on sanonut jo aikaisemmin kyllä ja toinen oppositiopuolue on ollut myöskin merkittävästi tähän osallistumassa

taajuudesta on valmis maksamaan eniten se taho joka pystyy käyttämään sitä hyväkseen tehokkaimmalla mahdollisella tavalla

kun katsotte näitä pykäliä niin oikeastaan kahdessa paikassa otetaan tähän samaan asiaan tarkka valtioneuvoston linjaus joka toivottavasti eduskunnassakin sitten saa tuen

tässähän lähtökohtana on se että valitettavan usein kuten esimerkiksi vammaisfoorumi toteaa tapaturmavakuutuksen haittaluokitusta käytetään valitettavan virheellisesti kun kansaneläkelaitos ja kunnat myöntävät etuuksia ja palveluita

minä kiitän edustajaa siitä että otitte tämän asian esiin koska tiedon luottamuksellisuus on tässäkin yhteiskunnassa jatkuvasti vähän on hold on mietitty voidaanko sitä vaarantaa eli kiitos tässä yh teydessä asian esiin nostamisesta

mallin keskeisenä etuna on myös prosessin läpinäkyvyys ja selkeys kun ainoastaan taajuuksista maksettava hinta ratkaisee kenelle tuo toimilupa myönnetään

kaikkia tullaan kohtelemaan energiatodistuksella niin että osto myynti ja vuokraustilanteessa kuluttajat ovat tämän suojelun piirissä

reaalimaailmassahan ei pitäisi haittaluokituksen johtaa siihen että se määrittelee todelliset palvelut joita sitten vammaisuuden perusteella tullaan saamaan

siinä on paljon muita kriteerejä joita pitäisi arvioida eikä tätä vammaisten palveluiden saantia tulisi alistaa pelkästään haittaluokituksen asteelle

haluan kiittää hallituksen ministereitä näistä puheenvuoroista joita olette illan aika käyttäneet voin niihin yhtyä

ja nämä ovat juuri näitä tärkeitä tehtäviä miksi ammattikorkeakoulu aikoinaan luotiin järjestelmänä ja olen siitä tyytyväinen että pykälätasolla olemme kahteen kohtaan tämän asian tänne tiivistäneet ja tämä johtaa sitten siihen niin kuin totesittekin edustaja pekkarinen että nämä asiat ovat sitten tulosneuvotteluissa tietysti esillä tehtävien valvonnan yhteydessä ollaanko suoritettu tehtäviä niin kuin on laissa linjattu

näin ollen pidän sitä erittäin hankalana ja oikeastaan tasa arvonkin kannalta epäoikeudenmukaisena että haittaluokitus voisi määritellä käytännössä miten asiat tehdään palveluiden järjestämisen suhteen

sen sijaan en voi olla hämmästelemättä sitä salin toista siipeä jossa on aivan erilainen käsitys kuin hallituksen aitiossa

edustaja tynkkynen on käyttänyt täällä monta erittäin hyvää puheenvuoroa ja haluan kannustaa siihen että tässä voi nähdä myöskin jotakin positiivista että ostajaa me voimme suojella siinä että ollaan energiatehokkuustalkoissa mukana koska täällä edustaja mäkinen kertoi juuri siitä että lämmöneristystä parantamalla esimerkiksi ilmanvaihdon lämmön talteenotolla tai uusiutuvan energian käyttöönotolla me pystymme jo yksistään parantamaan niitä sen meidän talomme käyttöominaisuuksia niin että niistä seinistä ikään kuin saadaan enemmän irti

näyttää siltä että katsomossa halutaan nyt lietsoa outoja uhkakuvia ja pitää yhteistyön tiivistämistä suurena uhkana

nyt toinen ongelma jota roolia myös opposition vastalause saa on se että eduskunta edellyttää että tähän tapaturmavakuutuslakiin nojautuva haittaluokitus ei sellaisenaan määrittelisi vammaispalveluiden ja etuuksien saantia

täällä illan aikana olemme kuulleet jo suomettumisesta olemme saaneet pyyteitä siitä että pitäisi vaatia koplausta on peloteltu venäläisillä univormuilla ja on jopa vaadittu natoon liittymistä

operaattorin hallussa oleva taajuuskaistan leveys on suorassa suhteessa siihen kuinka nopeita yhteyksiä operaattori voi loppuasiakkaalle tarjota

niin kuin totesin tässä esittelevänä ministerinä olen kiitollinen siitä että hallitus on ottanut kannan että ensisijaisen vaihtoehdon pitää olla se että perustuslaillisesti tutkitaan onko mahdollista olla myöskin perustuslaillisesti tällä valtioneuvoston esityksen kannalla jolloin puhutaan automaatiojäsenyydestä

minusta politiikkaa ei tule tehdä venäjä vastaisuutta lietsoen

nyt käy siis niin että ei vain haittaluokitusta olla heikentämässä tässä laissa vaan todellakin kuntien palvelut saatetaan yhä tulevaisuudessakin sitoa näitten haitta asteitten luokitukseen

sitä että tehdään sitten niin kuin edustaja maijala sanoi että vielä omalla kulutuskäyttäytymisellä saadaan paljon hyvää aikaiseksi me ehdottomasti vaadimme ja se on tässä myöskin mukana

venäjälle itämeri on tärkeä reitti eurooppaan eikä meillä ole mitään syytä seisoa venäjän ja euroopan tiellä jos siihen ei ole ympäristöllistä syytä

esityksellä onkin haluttu varmistaa että operaattori voi halutessaan saada käyttöönsä riittävän leveän taajuuskaistan joka mahdollistaa tiedon nopeamman siirtämisen liikkuvan kuvan ja tarjoaa näin ollen merkittäviä etuja kuluttajalle

minä kiitän tästä mahdollisuudesta

mutta sen totean edustaja zyskowicz että sillä foorumilla jolla keskustellaan aidosti siitä vakavasta huolesta minkä takia ihmiset keräävät yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa listaa lähteäkseen lakkoon tätä hallitusta vastaan on aito huoli siitä riittävätkö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoituspohjat tulevaisuuteen

minusta edustaja eloranta täällä hyvin perusteli tätä miksi se voisi olla perustuslaillisesti mahdollista ja siihen perustuu myös tämä valtioneuvoston arvio koska tässä tuodaan nämä tehtävät samalle tasolle ja myöskin sitten ammattikorkeakouluopiskelijoiden yhteiselimelle tulee merkittäviä tehtäviä

lisäksi samaan aikaan meillä on pelko toisin kuin täällä salissa on todettu että tässä lainuudistuksessa voidaan mennä sitten asetuksen tasolla sellaiseen että haittaluokitusta selkeästi kiristetään

sen takia on epäoikeudenmukaista kuitenkin antaa ymmärtää että se olisi todellinen vertailukelpoinen tieto

se todellinen energiankulutus ja se mikä on laskennallinen ne ovat kuin yö ja päivä ja nämä mallit ovat olleet valiokunnalla esittelyssä

valittu huutokauppamalli synnyttäisi hintakilpailua erityisesti haja asutusalueilla mikäli riittävän nopeat langattomat yhteydet alkaisivat kilpailla kiinteiden laajakaistaverkkojen kanssa

eli kysymys eriytymisestä ja asuinalueiden eriarvoistumisesta on selkeästi myös nähtävissä meidän omassa kaupunkikehityksessämme

siksi olen samaa mieltä kuin edustaja urpalainen että tämä asia on syytä nyt tutkia ja kunnioittaa tätä ensisijaista lähestymistapaa ottamatta tähän sen enempää poliittis intohimoista kantaa

ja sitten minä totean että me emme sosialidemokraateissa usko ettei meidän tarvitsisi taloutta tasapainottaa

huutokaupan tarkoituksena on erittäin nopeiden langattomien laajakaistayhteyksien rakentaminen koko valtakunnan alueelle mutta erityisesti haja asutusalueille olisi saatava nopeita langattomia yhteyksiä jotka voisivat kilpailla useimmiten melko kalliiden kiinteiden yhteyksien kanssa joita operaattorit eivät kaupallisin perustein välttämättä halua haja asutusalueille edes rakentaa

tiedämme kansainvälisiä esimerkkejä siitä kuinka huono osaisuus kasautuu selkeästi tietyille alueille ja myös sekä kuntauudistuksessa metropolipolitiikassa että ylipäänsäkin kaupunkipolitiikassa on tärkeää että me osaamme ennakoida tätä kehitystä ja muistaa että tämä ikkuna ei ole enää kauan auki jolloin me voimme vielä näihin asioihin puuttua

tämähän ehdottomasti tulee heikentämään sokeiden ihmisten mahdollisuuksia saada palveluita jatkossa

kun me olemme nyt lain tasolla asettaneet nämä molemmat korkeakoulujärjestelmät hyvin samanlaiseen asemaan niin rahoituksen kuin toiminnankin sisältöjen suhteen niin pidetään myös tästä viimeisestä epäkohdasta kiinni ja pyritään tekemään kaikkemme että se näin menisi

minusta tämä lakiesitys ei saa johtaa sellaiseen että asetuksen tasolla vammaisten ihmisten oikeus palveluiden saantiin jollakin tavalla heikentyy

yhdymme siis hallituksen toimintalinjaan monissa asioissa mutta monissa asioissa luomme uutta kasvua mitä hallitus ei tee ja näin ollen saamme tasapainoisen budjettipaketin aikaan

se jakaa yhteiskuntaa osa on eri mieltä osa samaa mieltä niin että katsokaa lausunnot myöskin siltä näkökannalta kuka minkäkin intressin pohjalta esittää mitäkin

hallituksella on suunnitteilla poikkihallinnollinen ohjelma jossa me kaikki ministerit omalta osaltamme sitten vastaamme siihen ettei tämä eriytyskehitys pääse suomessa valtoihinsa

henkilökohtaisesti poliitikkona minulla ei ole mahdollisuutta tuoda tänne sellaista esitystä jossa tätä asiaa ei vakavasti otettaisi ja tutkittaisi ja tästä syystä olen kiitollinen että se tulee mukaan

minusta haittaluokitus ei saa olla se tekijä ja se kriteeri jolla vammaispalvelut kunnissa ja kansaneläkelaitoksella pääsääntöisesti määritellään ja pidän sitä tärkeänä että tähän asiaan nyt puututaan ja selvitetään perusteellisesti onko tämä todella näin että pelkästään haittaluokitus ohjaa näiden palveluiden saantia

totean vielä että on hyvä sanoa tästä näkökulmasta siitä onko tämä yksittäiselle kuluttajalle halpa vai kallis investointi että hyvin nopeasti tuo investointi tulee takaisin siinä jos haluaa parantaa oman rakennuksen energiatehokkuutta tai sitten heittäytyy vielä siellä kulutuksen puolellakin säästämään kun kerran nämä ohjeistukset molempiin tulevat

kivelä ja heikkilä puhuivat siitä mitä ammattikorkeakouluissa opetetaan ja miten sitä tehdään ja miten sitä tiivistetään ja samassa veneessä olivat myöskin nyt nämä illan viimeiset puhujat

kiitos edustajille kysymyksistä

kiinnititte erityistä huomiota jo sitten tämän seuraavan vaiheen erilaisiin valintoihin

työnantajan sähköpostijärjestelmän käyttö yrityssalaisuuden vuotamisessa on verrattavissa siihen että naamioitunut ryöstäjä tyhjentää pankin ja kävelee sen jälkeen viereiselle kassalle ja tallettaa saamansa rahat omalle tililleen

sitten arvoisa puhemies aivan lopuksi haluan vielä todeta sen että me olemme tilanteessa jossa haittarahan suuruus eroaa miehillä ja naisilla ja tämä kertakorvauksena maksettava haittaraha määritellään monin kriteerin mutta kaikkein tärkeintä olisi se että sukupuolten tilastolliseen elinikään perustuva kriteeri ei olisi niin merkittävässä roolissa

tämä on erittäin tärkeä näkökulma ja meidän täytyy pystyä myöskin ammattikorkeakoulu ja koko korkeakoulukentän sisältöä muuttamaan mutta kaikki lähtee jo suomalaisesta peruskoulusta koska se tosiasia on niin kuin minun kollegani ja kaimani edustaja kiuru totesi täällä että näin se vain on että meitä ei kasvateta sankareiksi tässä kulttuurissa

nimittäin me nyt pääsemme ensinnäkin säätämään eduskunnassa uudesta maankäyttö ja rakennuslain kokonaisuudesta joka koskee siis sekä sitä että turvaamme asetuksenantovaltuuden että myöskin pidämme huolta siitä että rakennuksiin säädettäisiin olennaisia teknisiä vaatimuksia

arvoisa puhemies

täällä edustajakollegani kiuru niikko vahasalo ja vehkaperä peräänkuuluttivat erityisesti sitä miksi pedagogiikkaa ei ole enemmän

näillä uusilla omistajilla on oikeus saada tietoon se mikä on sen rakennuksen todellinen kapasiteetti energiansäästössä ja siihen päälle vielä kulutustottumusten kautta tehtävät säästöt

arvoisa puhemies

yrityssalaisuuksien ja tietoturvallisuuden turvaaminen ei onnistu käsittelyssä olevan lakiesityksen nojalla

se saattaa olla yksi hankala este sille että toteutetaan sitä että ammattikorkeakouluilla saadaan aikaan kansainvälisesti arvostettuja itsenäisiä ja vastuullisia toimijoita osaajia jotka pystyvät rakentamaan myöskin alueellista kilpailukykyä

minusta on hyvä nyt perehtyä niihin materiaaleihin jotka ovat myös edustajien käytössä tässä valiokunnan kuulemisvaiheessa ja siitä sitten selviää minkälainen on ollut tämä valmistelutilanne

kun nämä on tehty me pääsemme tämän projektin seuraavaan vaiheeseen ja siihen että tuo rakennusten energiatehokkuusdirektiivi sitten tullaan kansalliseen käyttöön soveltamaan

tarvitaan muita kriteerejä myös jotta me voimme tarkemmin määritellä mikä on tuo tasa arvoinen haittarahan suuruus

ensinnäkin se vaarantaa yhteisöverkon käyttäjien perusoikeudet ja heidän tietoturvansa mutta lakiesitys ei myöskään kykene vastaamaan tosiasialliseen haasteeseensa minkä takia sitä on alun perin lähdetty säätämään

tällä puolellahan me olemme jo edenneet mutta nyt on tarkoituksena erityisesti tarkastella myös sitten korjaus ja muutostöitä ja siihen aiheutuvia energiatehokkuutta parantavia toimia

sitä on tuntuvasti lisätty vastoin tätä varhaiskasvatuslakia valmistelleen työryhmän esitystä

haluan erityisesti kiittää liikenne ja viestintävaliokuntaa asian nopeasta käsittelystä siihen hienolla tavalla paneutumisesta arvokkaasta vuoropuhelusta

jääkiekkovalmentaja juhani tamminen on minusta hyvin kuvannut huonosti kulkevaa peliä jossa kiekko on hukassa toteamalla että kun peli lähtee kerran kulkemaan tiettyjä uria niin kehityksen pysäyttäminen on lähes mahdotonta

otan nämä eväät ja esitetyt parannusehdotukset tai mahdolliset huomiot sitten tässä seuraavassa prosessin vaiheessa huomioon koska sitten on tarkoituksena että mennään vähän seikkaperäisemmin eteenpäin

siltä osin en ymmärrä paikoin tätä kritiikkiä vaan pikemminkin pidän sitä selkeänä poliittisena linjauksena että pedagogiikkaa on haluttu

edustaja filatov kysyi tästä arvonlisäveromenettelystä ja nyt niin kuin totesin jo täällä esittelypuheenvuorossa kaikista lakisääteisistä tehtävistä aiheutuvat arvonlisäveromenot kompensoidaan euro eurosta

toisaalta sitten edustaja vehkaperä peräänkuulutti myös sitä että kerhotoiminta ja perhepäivähoitokin voisivat jäädä olemaan ja nekin ovat tärkeitä muotoja ja olisi vanhempien oikeus valita

se on lakiesityksen sisältö

myös tästä on pidetty kiinni koska ei olla lähdetty siitä että suomalainen perhepäivähoito poistetaan maailmankartalta niillä edellytyksillä joita tähän lakiin olisi ollut myös tarjolla

hyviä kommentteja siitä minkälainen on koulutuspoliittisesti nyt näiden vaikeiden säästöjen tilanne

minä olen aivan samaa mieltä ja minä uskon että moni muu meillä täällä salissa on suru puserossa siitä että me olemme kyllä satsanneet valtavan paljon monenlaisiin investointeihin

siltä osin tämä hankala mitoittaminen siinä kuinka paljon pedagogiikkaa vaaditaan päiväkodeissa perhepäivähoidossa ja erilaisissa hoidon muodoissa on ollut vaikea kysymys

itse olen samaa mieltä ja olen hyvin vaikeassa tilanteessa ollut kun me joudumme samaan aikaan pitämään tämän yhteiskunnan rattaat pystyssä koska talouskasvu jää niin heikoksi

me olemme iso pääluokka josta tässä tilanteessa on jouduttu myöskin leikkaamaan ja tulos on todella niin kuin olen todennut monessa suhteessa kurja mutta meidän täytyy myös nähdä tarpeeksi tulevaisuuteen

siitä edustaja peltonen hyvin tässä avasi tätä keskustelua niin kuin myöskin edustaja alanko kahiluoto joka peräänkuulutti sitä että jokaista henkilöryhmää tarvitaan

pyrin kuitenkin vastaamaan edustajien kysymyksiin jotta sitten informaatiota tulee riittävästi eli aloitan sen takia opetusministeriön pääluokkaan kohdistetuilla kysymyksillä